sellaisia toimia ovat muun muassa temin pääluokassa oleva kansainvälistymistuki yritysten yhteishankkeille sekä myöskin finpron toiminta

valtion tuet eivät tietenkään ole yritykselle niitä aivan keskeisimpiä avaimia uudelle menestykselle mutta tämä signaali vaikuttaa hieman erikoiselta

mikäli etsikkoaika kääntyy todelliseksi syrjäytymiseksi ovat kustannukset paitsi inhimil lisesti myös yhteiskunnan kannalta todella mittavat

meillä on nykyäänkin monenlaisia keinoja puuttua ja auttaa syrjäytymässä olevia nuoria mutta eräs ongelma on ollut se että tieto ei ole kulkenut eri viranomaisten välillä ja että moni tukiverkosto on rakentunut projektiluonteisuuden varaan

tämä hallituksen esitys patistaa monialaisen viranomaisten yhteistyöverkoston synnyttämiseen sekä mahdollistaa ja helpottaa tiedonsaantia eri viranomaisten välillä

toisaalta etsivän nuorisotyön lakisääteistäminen ja sitä kautta varhaisen tuen antaminen koulutukseen ja töihin pääsemiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä tavoitteita

ei ole ketunhäntää kainalossa mutta kainalosauvat kylläkin

toivonkin että laki otetaan aikanaan kunnissa ja alueilla hyvin vastaan ja että niissä nähdään ennalta ehkäisevän nuorisotyön mahdollisuudet

avioliittolain muutosehdotuksen tarkoituksena on että henkilöillä jotka haluavat solmia virallisen parisuhteen olisi täsmälleen sama asema ja samat oikeudet ja mahdollisuudet seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta

kun asia tuli lakialoitteena ajankohtaiseksi tässä eduskunnassa pari vuotta sitten allekirjoitin sen

nykyistä yhteiskuntaa leimaavat paradoksaalista kyllä toisaalta koventuneet mielipiteet ja ontuva kunnioitus tiettyjä vähemmistöjä kohtaan mutta toisaalta vahva trendi jossa julkinen kunnioitus kahden saman sukupuolen edustajan parisuhdetta kohtaan on lisääntynyt

voidaan sanoa että yhteiskunnan hyväksyvä näkemys seksuaalivähemmistöistä on tulossa vauhdilla ulos kaapista